saksan ajama yhteinen finanssipolitiikka puolestaan keskittäisi budjettivallan brysselin taloustieteilijöiden mukaan seuraavaksi agendalla ovat muun muassa työmarkkinoiden sääntelyn yhtenäistäminen eläkejärjestelmien integroitiin sekä euroopan laajuinen nyt työttömyysturvaa ilman yhteisiä riskien jakomekanismia ei emusta saada toimivaa

valtiotyönantaja on samaan aikaan ottanut kuulusteluihin niitä henkilöitä jotka ovat valtion työsuhteessa virkasuhteessa ja ovat olleet mielenosoituksessa syyskuussa

ainakin ministeri urpilainen antoi viime välikysymykseen veikko neljä kakstuhatkaksitoista veepee yhteydessä ymmärtää että suomen piikki ei ole kiinni eikä hallitus edes aio vaatia paljon puhuttavia muuttaneita lainausmerkeissä vakuuksia ei veijanmäen kautta lainausmerkeissä lainattaville blue lahjoitettaville tukirahoille kahdeskymmenesneljäs neljättä kaksi tuttua

asia on pari tämän elämän kannalta hoitovapaalle ja kotihoidontuelle jääminen estyy jos vanhempien töiden järjestämisessä ei ole joustoa kanamainen jakoon äidin ja isän hoitojaksoihin pestään hoitovapaan käyttämisen jos työnantajan kannalta

asiantuntijat kuulemisessa painottivat tutkimustiedon käytön merkitystä ja tässä meillä on vielä paljon opeteltavaa suhteessa edistyneimpiin hallintoihin tällä alueella muun muassa isoon britanniaan nähden

mutta virheitä siis tältä osin löytyy ja niitä on sitten jälkeenpäin korjattu

arvoisa puhemies teen ehdotuksen kolmekymmentäyksi kolmekymmentä neljä

satakaksikymmentäkahdeksan jaa ääntä viisikymmentäyksi eija tapossa kakskymmentä eduskunta hyväksyy niiden

ydintä ja ystävä määrityskkuus ei

satakymmenen ja kuusi yhdeksän yip usa kaksikymmentä

de debatin hallita mut mäntylä on pystytty aaveita muut vierola tuodessaan pidät laatusuhde

myös muiden kriisimaiden tilanne on edelleen epävarmalla pohjalla

hallitus seuraa laista aiheutuvien arviointikustannusten kohtuullisuutta suhteessa maatalouden kannattavuuteen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi mikäli kustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi

selvitystä vaatii puolustusministeri stefan wallinin mahdollinen jääviysasiassa rikos ja prosessioikeuden professori matti tolvasen mukaan ministeri wallin jäsenyys

arvoisa puhemies teen ehdotuksen neljä kahdeksan neljä yhdeksän viisikymmentäviisi yksi viisi kaksi viisi kolme ja viisi

juustoja kettusen ehdotus yksi ja edustaa tyylin tuskaksi ei pyydä vasta

äänestyksen

kyra

jo tämänkin oman tärkeän uudistuksen läpivienti vaatii yhteistyökykyä ja halua tuota vanhaa yhteensovitus

rytönystyskohtaiseen käsittelyyn jos kotona raksulakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisen kotiutusten käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

toiveita täyteen kirjattu hallitusohjelman toteutus on lasten ja perheiden osalta jäänyt ja jäämässä

tuleeko teiltä ehdotus

arvoisa puhemies kanata edusti uotila korvata kuin miesten ehdotukset kolmekymmentäkolme ja kolmekymmentäneljä edustajaa kärrin osa puhemies kannata

jos te haluatte tämän sopimuksen eikö teidän pääministeri nyt pitäisi voimakkaasti vedota osapuoliin että keskusteluja jatketaan ja katsotaan tämä neuvottelutulos joka on syntyäkseen ja sen jälkeen sitten eri osapuolet ottavat kantaa onko se liitoille hyväksyttävää

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti suuren valiokunnan varajäseneksi maria tolppasen ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi jussi niinistön valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi maria lohelan maa ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi reijo hongiston puolustusvaliokunnan varajäseneksi tom packalenin ja sivistysvaliokunnan varajäseneksi pietari jääskeläisen

eduskunta on hyväksynyt miten muka

äänestyksen

irlannin talous jota pääministeri katainen on mainostanut tukivat pakettipolitiikan menestystarinaksi on lyhyen kasvupyrähdyksen jälkeen vajonnut jälleen taantumaan ja maan pankkijärjestelmä on tekohengityksen

äänestyksessä

joten olemme itsekin tässä tilanteessa jossa riippumattomuus viranomaisille on tärkeä osa tämän järjestelmän toimintaa jotta eri maita käsitellään yhdenmukaisella tavalla

reilusta kuusisto on peruuttanut puheenvuoronsa noususta kymäläinen perttu purhoselle keskustelu

oletteko te valmiit hyväksymään budjettirahoituksen

äänestys

edelleen pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla p painiketta

aker usa toinen käsittely on

jypin lausumaehdotuksen joka monistettuna jaettu

selonteko hyväksyttäneen

asia on loppuunkäsitelty

lakiehdotuksen että eduskunta pysyä samassa käsittelyssä tekemässä päätöksessä kolmannen neljännen viidennen ja kuudennen satayhdeksän kymmenen yhdentoista kahdentoista kolmannentoista lakiehdotuksen lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista

timo kalli on testata viedä mut saarakkala soidessa agitat litrainen tuplaten sak

asiantuntijakuuleminen valiokunnassa oli myös rauhoittava siltä osin että myös asiantuntijoiden käsitys oli se että vaali ja puoluerahoituslainsäädäntö toimii nykyisellään hyvin

oletteko te hyväksynyt sen että valtiotyönantaja uhkaa niitä valtion virkamiehiä jotka olivat paikalla senaatintorilla varoituksella tai järeämmillä toimilla

seuraavaksi otamme liikenneministerin puheenvuoron ja puhemies ehdottaa että sen jälkeen käytäisiin debatti liikenneministerin asioista

alko

kolmekymmentäyhdeksän

aika alkaa uudelleen olkaa hyvä

jos ala käsittelyyn

kun seinien ravit

litmanen

ei edustakaan

dedicated halleja mutta ari torniainenontosti toveri mikko savolaisuudesta aki laakso ja

äänestyksessä

kaikuja on kuulunut ainoastaan palveluiden ja perheiden valinnanvapauden

tuton mert uskomatonta neljä viisi sekä erotuksen kolmekymmentäyksi vastaaja kuin palattu steaua osakkuuden

aloittavat säästöt olisi voitu priorisoidut toisinkin esimerkiksi maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tuoreen kyselyn mukaan kansalaiset kohdistaisivat puolustusvoimain säästö ensisijaisesti kansainväliseen kriisinhallintaan kansainvälisiin operaatioihin osallistumista perustellaan usein muun muassa oman maan puolustuskyvyn parantumisella mutta esimerkiksi reserviläisten kertausharjoitukset olisivat kustannustehokkaampi keino ylläpitää

impi ja ajatus musta ei pyydä vasta

sen sijaan suomi osti osittain suo osittaisen suojauksen kreikkalaiselta

sataviisikymmentäkaksi ääntä kolmekymmentäseitsemän ei ääntä yksi tyhjä poissa yhdeksän eduskunta taas äänestyk

summasen kansanvallan historia on myös osa suomen ja venäjän

opintoja joka oli ehdotus qseitsemän ei tulosta voi

kahdentoista tilus kaksitoista teollisuuden etujärjestö onkin neljäs helmikuuta kaksituhattakolmetoista piranut hallituksen että se luopuisi edes

kysyn teiltä

tässä yhteydessä tuon eduskunnan tietoisuuteen myös huolen siitä miten tämän sääntelyjärjestelmän oloissa kun osa päätöksistä tapahtuu suomen eduskunnan ulkopuolella se vaikuttaa eduskunnan budjettivaltaan ja eduskunnan valvontavaltaan

ahvenjärvi

tässä toimikunnassa joka työskenteli ja teki ehdotuksen uudesta laista tilanne oli sellainen että toimikunta kokonaisuudessaan näki että tämä vaalikampanjan kallistuminen on aito ongelma

on tehty vipinästä poikia verotukselta

ja oikein teen esityksen

esimerkiksi opettajan työssä hoitovuoron vaihtuminen vaihtaminen olisi hyvä voida ajoittaa lukukauden vai

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yhdeksän yhdeksän ja antoi seitsemänkymmentä ei ääntä kaksi tyhjää poissa kaksikymmentäkahdeksan eduskuntaan kansan hyväksi pohjaksi valiokunnan ehdotus

ja yhden

debatti kestäisi ohjeellisesti noin puoli tuntia

selonteko lakiehdotus hylätään

kataisen hallitus on kriisin yhteydessä kävellyt ennennäkemättömällä tavalla

edustaja kalliorinne

valiokunta ehdottaakin eduskunnalle että eduskunta antaisi tästä lausuman jossa todetaan myönteisenä tapahtunut kehitystyö mutta edellytetään että sitä edelleen jatketaan että aineisto olisi lukijaystävällisempää ja informatiivisempaa ja että juuri tähän tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen kiinnitettäisiin erityistä huomiota

joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta äänestää jaa jos ei voittoa niinistö turussa verotus

äänestyksen

tuottojen vaihtosopimus on aivan eri asia

tuolloin jo seitsemänkymmentäkolme ja

jos kulutusverosta ja näin tulee lustojurvan kannattamana ehdottanut että lakiehdotus

selonteko hyväksyttäneen hyväksyttävä ensin otettava lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä joka hyväksyy lakiehdotukset äänestää jaa kysyi voitto on lakiehdotukset hylätty pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja on äänestänyt viron vastaava

perussuomalaiset eivät usko euroopan liittovaltion olevan oikea tie eurobondit johtaisivat suomelle huomattavasti kalliimpia rahoituskuluihin koska suomen julkinen talous on euroalueen parhaiten hoidettu ja sitä paitsi joutuisin automaattisesti ottamaan vielä nykyisestäkin isompia vastuita ongelmamaista sillä yhtyeissä jopa tuhansien miljardien brokakirjat nostaisivat automaattisesti omia vastuitamme kymmenillä miljardeilla

nyt äänestykseen oli tusina kaksitoista johan kuusikymmentäkahdeksan ei ääntä kolme tyhjää poissa kuusitoista eduskunta ovat

pirkko mattila on reijo hongiston kannattamana tehnyt mietinnöstä poikkeavan ehdotuksen nurmi äänestämään miten linjaa edusti omat lainatusta ei pyydä

ostokehotus

sen jälkeen viestintä ja asuntoministerin puheenvuoro ja sitten keskityttäisiin sen jälkeisessä debatissa viestintä ja asuntoasioihin jos tämmöinen salille sopii

pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

suomesta on tehty maksamiseen maailmanmestarin tilanne on täysin kohtuuton suomen kannalta katainen perusteli viime joulukuussa hallituksen linjaa sillä että muiden tukeminen on suomen omassa intressissä koska suomi on riippuvainen viennistä on myös linjasi että sitaatti suomi haluaa olla täysivaltainen euromaa joka antaa myös siihen kuuluvat vastuut vakauden luomisesta jäsenvaltioiden tasavertaisuutta kunnioittavalla tavalla sitaatti kiinni kolmastoista kahdettatoista satu

kiuru l

hyväksyntäisimmässä käsittelyssä sisällöltään ja tutustua kierto oikeusjutun käsittely ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä

seuraavaksi mietintöön ja edustaja kettusen ehdotus yksi ei pyydä ostama

sivu yhdeksän kahdeksan ja antakaa nyt yhdeksän eri poissa kaksitoista s pony wax myöten mukaisen kannan ydintä ja mustakallio paheksuneet

pohjoismaalaisin parlamentaarisen